eihän sitä ole edes lakkautettu

olen saanut myös haltuuni muistion jossa päivämäärän tarkkuudella kerrotaan koko vaalikauden ajalta sairaalan yhteydenotot teihin ja teidän ministeriöönne ja näissä yhteydenotoissa on yritetty kertoa tilanteen kehityksestä tuoda esiin vakava huoli ja ehdotettu myös lukuisia toimenpiteitä

ja kun liikkuva poliisi yhdistetään hallinnollisesti paikallispoliisiin niin liikennevalvontaa ei olla vähentämässä yhtään vaan päinvastoin tällä hallintouudistuksella jossa hallintoa vähennetään niitä istuvia poliisimiehiä siellä konttorissa istuvia poliisimiehiä vähennetään me turvaamme sen että täsmälleen se henkilötyövuosimäärä joka nytkin tekee tätä liikennevalvontatyötä tekee sitä myös tulevaisuudessa

toivon että mikään puolue ei ryhtyisi nyt jarruttamaan tämän lain edistymistä

edustaja eerola sanoi tuossa keskustelualoitteessa että turvapaikan saavien ihmisten kannalta on parempi että rahaa käytetään heidän kotouttamiseensa kuin tarpeettomien hakemusten käsittelyyn

arvoisa herra puhemies

no tämähän olisi parempi mutta hallitus toimii juuri päinvastoin

lukuisista kutsuista huolimatta te ministeri risikko ette ole saanut kertaakaan aikaiseksi edes vierailla tuossa heinolan sairaalassa

esimerkiksi tälle vuodelle budjetoidut kotouttamisen resurssit mistä toivon että ministeri lindström tässä myöhemmin kommentoisi sitä ovat täysin alimitoitetut siihen tarpeeseen joka meillä on edessä

selonteossa on kiinnitetty huomiota myös maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien oikeuksiin sekä integrointiin suomalaiseen yhteiskuntaan

meillä todellakin on rinnakkaisia poliisipäälliköitä tukipalveluita myös tiloja ja se säästö jota tällä uudistuksella tavoitellaan on yksinkertaisesti keventää tätä hallintoa jotta samalla alueella toimivat poliisit toimisivat mahdollisimman ohuen ja kevyen hallinnon alaisena

vaativan reumakirurgian ja lasten reuman hoidon keskittäminen ei ole käytännössä toiminut eikä hallitus ole sitä riittävin ohjeistuksin ja asetuksin tukenut vaan potilaiden on ollut yhä vaikeampaa viime vuosina saada maksusitoumuksia talousvaikeuksissa pyristelevistä kunnista ja sairaanhoitopiireistä

arvoisa herra puhemies

minua kyllä huolestuttaa tämä viime päivien keskustelun taso ja sävy joka on kärjistynyt jopa näihin tappouhkauksiin joita on julkisuudessa ja muun muassa facebook sivustoilla esitetty

valtionyhtiöiden hallintoneuvostot ovat nousseet jälleen keskusteluun tällä kertaa niistä maksettujen mittavien kokouspalkkioiden ja myös kokousaktiivisuuden vuoksi

ja kun tiedetään että meillä jo tällä hetkellä kotouttaminen ei toimi niin kuin sen tulisi toimia niin haasteet ovat todella suuret

hallitus ei kuitenkaan voi sysätä vastuuta kuntien ja sairaanhoitopiirien niskoille sillä kyllä hallituksen vastuulla on niiden taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

työryhmä esittää tässä että liikkuvan poliisin yhdistämisellä jolloin saadaan sieltä todellakin ne hallintovirat poistettua liikennevalvonnan osalta niin kuuden pilkku neljä miljoonan euron olisi tulossa säästöä arvion mukaan olisi säästää tulos

pelkään että juuri maahanmuuttokysymysten ympärillä nämä ihmisoikeusasiat tulevat lähivuosina kärjistymään

poliittisten voimasuhteiden mukaan valittujen hallintoneuvostojen tarkoitushan on periaatteessa tarkkailla valtio omistajan intressien toteutumista yhtiön päätöksenteossa

herra puhemies

esimerkiksi iso huoli on

kun täällä viimeksi keskusteltiin tästä omaishoitajien kireästä verotuksesta verrattuna vastaavaan palkansaajan saamaan tuloon te ministeri katainen perustelitte silloin sitä sillä että tämä omaishoidon tuki on etuus eikä siten ole palkkatuloon verrattava ja että tämän tulonhankkimisvähennyksen tarkoitus on kannustaa tie mikä mihin omaishoitajia

enää

ie yö ja se että valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppimistulokset etenkin toisen sukupolven oppimistulokset ovat heikommat kuin suomalaisten

ministeri ei saanut aikaan pitkistä jahkailuista huolimatta ohjeistusta vaativan reumaortopedian keskittämisestä vaikka hallitusohjelmassakin vaaditaan vaativan hoidon keskittämistä

ihmettelen sitäkin

leikittää ja leseet rasistisen että tällaisia rasistisia sivuja esimerkiksi youtube sivuja ei ole saatu suljettua vaan siellä nämä uhkaukset vaan jatkuvasti ovat esillä

usein tiedot tärkeistä päätöksistä ovat luettavissa päivän lehdestä ennen kuin hallintoneuvoston jäsenet tulevat informoiduksi

arvoisa herra puhemies

reumasäätiön taholta on esitetty niin ministeriölle kuin kelalle useita kertoja että reumapotilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta laadittaisiin yhteinen suunnitelma

itsekin jäin odottamaan tässä hyvässä esittelypuheenvuorossa nimenomaan tätä venäjän tilanteen käsittelyä koska kyllähän se suomalaisesta näkökulmasta mielestäni on se tärkein asia ja polttavin asia ja tiedämme että tilanne on erittäin jännitteinen venäjän suhteen

mielestäni valtionyhtiöiden hallintoneuvostoista voitaisiin luopua ja korvata ne eduskunnan tarkastusvaliokunnalla jonka rooliin sopisi hyvin näiden yhtiöiden poliittinen tarkkailu ja ohjaus

täällä kysyttiin miten liikkuvan poliisin säästöt saadaan aikaan

selkeiden ihmisoikeuspoliittisten linjausten tarve kohdistuu sekä maahanmuuttajien asemaan että sitten myös sananvapauteen ja poliittisiin oikeuksiin

hallituksen toiminta terveyspolitiikassa tältä osin on ollut saamatonta se on ollut ponnetonta ja linjatonta

yleiskokous on päättänyt pitää voimassa venäjän valtakirjoja koskevat rajoitukset ja evännyt oikeuden nimittää raportoijia ja edustaa euroopan neuvostoa muissa järjestöissä

miten on mahdollista että kansainvälisen laatupalkinnon voittanut reuman sairaala hävisi kelan kuntoutuksen kilpailutukset kiihtyvään tahtiin kuntoutuslaitoksille joiden osaamisen taso on kaukana heinolasta

aiotteko ryhtyä purkamaan valtionyhtiöiden hallintoneuvostoja

meillä on teetetty aivan hiljattain sisäministeriössä selvitystyö poliisin laillisuusvalvonnasta ja sen perusteella voin sanoa että kyllä meillä valvonta pääosin toimii mutta siinä on korjattavaa

eli eikö olisi oikeudenmukaista että omaishoitajan verotus ei nyt ainakaan olisi sen kireämpää kuin palkansaajan siis vastaavasta tulosta

lisäksi pystytään saamaan merkittäviä tilakustannussäästöjä koska pystytään siirtämään liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin toimintoja samoihin tiloihin

kiinnitän vain huomiota siihen että päätöslauselmassa selkeästi todetaan tästä krimin tilanteesta että siellä edellytetään ja kehotetaan venäjää perumaan krimin laiton liittäminen samoin kuin sitten on lukuisa joukko muita asioita joita venäjää kehotetaan tekemään

itse asiassa eduskunta on aivan juuri tehnyt yhden merkittävän päätöksen hyväksyessään uuden passilain joka tulee merkittävästi vähentämään passien käsittelytarvetta

on selvää että hintaa on painotettu laadun kustannuksella ja ihmettelen miksei vaikkapa ministeri hyssälä puuttunut tähän kelan kilpailutukseen

sitten myös näiden yhteisten kuljetusvälineiden käyttöön siirryttäessä voidaan nostaa näiden välineiden käyttöastetta ja vähentää kaluston määrää

arvoisa rouva puhemies

tuossa ehdotuksessa esitettiin konkreettisia toimenpide esityksiä muun muassa lainsäädännön täsmentämiseen ja niitä ollaan jatkovalmistelemassa sisäministeriössä

eikä ole kysymys siitä että perheet eivät haluaisi hoitoa ja kuntoutusta lapselleen heinolassa vaan siitä että lähetteitä ja maksusitoumuksia on ollut vaikea saada sinne ja hyvin harvat ovat jaksaneet käydä kaikki valitusasteet läpi taistellakseen itselleen maksusitoumuksen hoitoon

nämä ovat tehtäviä jotka kuormittavat poliisin lupapalvelua ja kun niitä saadaan kevennettyä tarkoituksenmukaisella tavalla jolloin myös asiakaskäynnit vähenevät niin pystytään tähän jono ongelmaan myös puuttumaan paremmin aivan näillä resursseilla jotka miellä on käytettävissä

itse sain eilen sellaisen tiedon jota minulla ei aikaisemmin ollut ja kun koen että se on ristiriidassa niiden tietojen kanssa joita on julkisuudessa esiintynyt ja se on myös tieto joka ei ole itselleni tullut muun valvonnan kautta niin otin välittömästi yhteyttä samana päivänä valtakunnansyyttäjään ja pyysin häntä selvittämään onko poliisi toiminut tässä lainmukaisesti niin valvonnan kuin tuon toiminnan suhteen

siksi vapaat ja erilaiset palvelut ovat äärimmäisen tärkeitä jotta omaishoitaja jaksaa sitä työtään tehdä

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa viime vuodelta reumasäätiön sairaalan tuottavuus oli kuitenkin parempi kuin yliopistollisten sairaaloiden

nyt toki täytyy huomioida se että pienituloisten niukalla budjetilla elävien omaishoitajien kannalta nuo palvelumaksut ja jopa näihin vapaapäiviinkin liittyvät palvelumaksut saattavat nousta kynnyskysymykseksi ja ongelmaksi

se on arvoisat edustajat meistä itsestämme kiinni olipa mikä hallintorakenne tahansa se on meistä kiinni minkä verran liikennevalvontaan panostetaan

mutta pitkällä tähtäimellä olisi todellakin tärkeää että paitsi että näitä palveluja ja vapaita pystytään parantamaan niin myös saataisiin kaikille omaishoitajille oikeus omaishoidon tukeen aivan samaan tapaan niin kuin on meillä lasten kotihoidon tuki jotta se olisi yhdenvertainen kaikille omaishoitajille

totesitte että ette ole saanut tukea hallituspuolueiden eduskuntaryhmiltä ehdotukselle tai ajatukselle hallintoneuvostojen karsimisesta tai lakkauttamisesta

sen selvityksen poliisin toiminnan lainmukaisuudesta tekee valtakunnansyyttäjä

heinolan sairaala on ollut etujoukoissa kehittämässä aktiivista reumanhoitoa uusia hoitomuotoja joiden ansiosta hoitotulokset ovat parantuneet ja myös reumaortopedian tarve on kääntynyt laskuun

minä luotan siihen että tämä hallitus tämä eduskunta ja myös tulevat eduskunnat tulevat pitämään huolta siitä että liikennevalvontaan panostetaan riippumatta siitä mikä se hallintorakenne on

ihmettelen että tällaista esitystä ollaan tuomassa juuri silloin kun vihreä ministeri istuu tämän toimialan päällä

kuitenkin täällä salissa myös hallituspuolueiden taholta kansanedustajat ovat käyttäneet puheenvuoroja joissa on näitä vaatimuksia esitetty

arvoisa puhemies

kyllä lapsen näkökulmasta on tärkeää se että seksuaalinen hyväksikäyttö paljastuu ja lapsen etu aina toki tulee asettaa edelle mutta kyllä ehtona sille vahingoksi veneeseen tai lapselle on tärkeää myös se että väärät epäilyt kumotaan

kyllä sunnuntaikaupan lisääminen heikentää palveluvaltaisen erikoiskaupan ja lähikaupan kilpailukykyä sillä sunnuntaityöhän on joka tapauksessa kalliimpaa

myös valtiovarainministeri jyrki katainen on julkisuudessa kertonut että olisi valmis lakkauttamaan poliittisia hallintoneuvostoja pörssiyhtiöistä

väärä epäily tai perätön ilmianto on vahingollista paitsi sille aikuiselle joka sen kohteeksi joutuu myös lapselle ja aivan erityisesti silloin jos epäily kohdistuu hänen omaan vanhempaansa

kaksi vuotta sitten kun keskusteltiin fortumin johtajapalkkioista niin silloin hallintoneuvoston puheenjohtaja markku laukkanen totesi että hallintoneuvostot voisi lakkauttaa ja hän vielä sanoi että niistä on tullut näennäistä jälkikäteistä valvontaa tekeviä elimiä jotka merkitsevät pyytämänsä selvitykset tiedoksi ja lukevat osavuosikatsaukset lehdistä jälkikäteen

vuosi sitten ministeriön omassa tiedotteessa vaadittiin vaativien hoitojen keskittämistä laadun parantamiseksi ja kirurgian osalta erityisesti todettiin seuraavasti

eikö teitä ministeri cronberg huolestuta se että tämän ratkaisun myötä olemme myös hämärtämässä yhteiskunnassa työn ja levon arjen ja pyhän rytmiä

todellakin poliisihallitus toimii rekisterinpitäjänä ja on siinä mielessä vastuussa tämän rekisterin toiminnasta ja keskusrikospoliisi sitten taas toimii sen käytännön ylläpitäjänä

se olisi silloin pois siitä liikennevalvonnasta ja muusta poliisitoiminnasta puhumattakaan siitä jos me jättäisimme nämä muutkin hallintouudistukset tekemättä

asiantuntijakuulemisessa tuotiin esiin myös se näkökohta että lapsiin kohdistuva pahoinpitely tai muu laiminlyönti tulisi saada tämän samanlaisen lainsäädännön piiriin ja yhtä lailla tutkimusten kohteeksi

jos vaativia leikkauksia tehdään yksiköissä joissa leikataan vuodessa vain muutama potilas tulokset ovat huonompia verrattuna yksiköihin joissa potilaita leikataan enemmän

muistutan että vuosi sitten hiukan ennen vaalikauden vaihtumista kaikki eduskuntaryhmät yksimielisesti sisäisen turvallisuuden parlamentaarisessa ryhmässä sitoutuivat siihen että sisäisen turvallisuuden resurssit ja henkilöstömäärä säilytetään vähintään nykyisellä tasolla

itse myös pidän tätä erittäin vakavana tilanteena ja todellakin odotan huomenna poliisihallitukselta sitä että sieltä kerrotaan se analyysi joka on nyt tehty pikavauhtia tähän rekisteriin sen ohjaukseen ja valvontaan liittyvistä asioista ja myös niitä päätöksiä joita sieltä toivotaan pikaisesti näiden puutteiden korjaamiseksi

haluan myös sen nyt täällä vakuuttaa että kyllä minä kannan täyden vastuun tämän uudistuksen alulle saattamisesta ja käynnistämisestä

ei koulua kuitenkaan sunnuntaina käydä

arvoisa herra puhemies

tämmöisillä ei ole mitään virkaa

suomalaiseen poliisiin itse asiassa luotetaan lähes kaikista instituutioista suomalaisessa yhteiskunnassa kaikkein eniten ja on hienoa liikkua tuolla myös kansainvälisissä ympyröissä ja kokea sitä että suomalaista poliisityötä arvostetaan

täällä todettiin että poliisiylijohtaja olisi ollut vaikuttamassa voimakkaasti tähän suunnitelmaan

suuri osa oikeuspsykiatrisen tutkimuksen ja työnohjauksen tarpeista todellakin koskee lapsiin kohdistuvaa pahoinpitelyä

sairaalan puhelimesta ei vastaa enää kukaan ja internetsivujakaan ei enää ole joten potilastietojenkin saaminen on käytännössä ollut vaikeaa

mutta kyllä nämä viime aikojen tapahtumat ovat merkinneet kolhua tähän luottamukseen ja nyt on tehtävä työtä sen eteen että tuo luottamus saadaan säilytettyä ja sitä saadaan parannettua

totta kai kaikkien virkamiesten asiantuntemusta kunnioitetaan ja kuunnellaan mutta kyllä se aloite tässä nyt on ollut täysin poliittinen

kuitenkin tässä laissa oikeuspsykiatrinen toiminta on rajattu koskevaksi vain seksuaalista hyväksikäyttöä

mutta nyt täytyy muistaa että meillä on valtakunnansyyttäjä ottanut esitutkintaan sekä tämän vuotokysymyksen että sitten tämän virhemerkintäasian ja niiden päätösten tultua on mielestäni myös sitten hallinnollisten johtopäätösten aika kun saamme nämä selvitykset

kahdella miljoonalla eurolla olisi voitu konkurssilta välttyä ja saada vuoden loppuun lisäaikaa hallitun muutoksen rakentamiseksi

arvoisa herra puhemies

monestihan näissä tapauksissa vielä kaiken lisäksi on kysymys kummastakin sekä lapseen kohdistuvasta laiminlyönnistä ja pahoinpitelystä että myös seksuaalisesta hyväksikäytöstä

on kestämätöntä se että niihin tavallisiin poliisimiehiin jotka tekevät hyvällä moraalilla eettisellä selkärangalla työtään luottamus kärsisi sen tähden että meillä kenties on joku epäiltynä erittäin vakavista rikoksista

nuo sisäisen turvallisuuden haasteethan eivät ole viime vuodesta vähentyneet vaan ne ovat päinvastoin lisääntyneet maahanmuuton ja myös terrorismi ilmiön vuoksi eli uhkakuva arviotkin ovat kasvaneet joten mielestäni eduskunnan kyllä tulisi tässä ryhdistäytyä kaikkien eduskuntaryhmien ryhdistäytyä ja pysyä siinä sitoumuksessa mikä on tehty varsinkin kun nuo haasteet ovat edelleen kasvaneet

virtasen malli jolla asia korjattaisiin auttaisi juuri näitä pienituloisia ja tämän takana me naisedustajat myös olimme

olen saanut reumapotilailta ja heidän omaisiltaan epätietoisia ja epätoivoisia kysymyksiä joiden sisältö on kyllä aivan toinen kuin mitä ministeri risikko tuossa puheessaan äsken sanoi kun hän totesi että onneksi reumasäätiön sairaalan tapauksesta on selvitty hyvin

muistutan vielä siitä että virkasalaisuuden rikkomisesta voi seurata kahden vuoden vankeusrangaistus ja se on erittäin vakava asia

ehkä jatkossa varsinkin tämän lastentalomallin myötä nämä kaikki lapsiin kohdistuvat rikoksen muodot pitäisi saada samalla viivalla ja samoilla toimintaperiaatteilla tutkituksi

kansaneläkemaksun poistaminen on kuntien ja yritysten kannalta myönteinen ratkaisu

se mitä asiantuntijoilta valiokunnassa kuulimme oli että kyllä tätä lakia on sovellettu ja se on hyödyttänyt pääosin juuri näitä ryhmiä hiukan paremmin tienaavia lomautettuja ja julkisilla palvelualoilla ei ole lomautuksia tarvinnut harrastaa

jotta nuo rekisterit ovat luotettavia jotta myös kansalaisten oikeusturva on luotettavalla tasolla on äärimmäisen tärkeää että nuo rekisterit ovat myös sitten salaisia

siellä suhteellisesti myös tapahtuu kaikkein voimakkain vähennys

äiti kirjoittaa

tässä suhteessa kyllä ymmärrän ministeri orpon vaikeaa tilannetta hallituksessa jossa näitä säästöjä tehdään mutta toivon että me kaikki täältä nyt antaisimme vahvan tuen ministeri orpolle siihen että nuo sisäisen turvallisuuden resurssit todellakin saataisiin pidettyä sillä tasolla mihin on yhteisesti täällä sitouduttu

sitten täällä myös todettiin tästä valiokunnan kannanotosta liittyen poliisiylijohtajan viran määräaikaistamiseen

on ikävää täällä eduskunnassa joutua käsittelemään ratkaisua josta vain toinen puoli on tiedossa ja toinen täysin hämärän peitossa

onneksi ei ole käynyt niin että tästä lainmuutoksesta olisivat nämä pienipalkkaiset naiset joutuneet kärsimään tästä lainmuutoksesta jos joku senninä

jos hallitus ei tässä yhteydessä pysty selkeästi kertomaan millaisilla energia ja ympäristöveroilla tämä aiotaan korvata mihin kansalaisryhmiin tämä eniten vaikuttaa niin olisi kyllä vähintään kohtuullista että te ministeri hyssälä kertoisitte mihin mennessä eduskunnalle kerrotaan nämä korvaavat keinot

kuka suorittaa tarvittavat nivelpistokset lapsen tulehtuneisiin ja pieniin niveliin kun keskussairaalasta kerrotaan että joku sairaalan lääkäreistä on vasta nyt alkanut harjoitella lasten niveliin pistämistä

sitten täällä myös valiokunta esittää sitä että jatkossa sisäministeriö nimittäisi poliisipäälliköt eikä poliisiylijohtaja

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä teki jo viime talvena esityksen puun myyntitulojen verotuksen keventämisestä ja tarjosimme silloin hallitukselle lakialoitettamme jonka ensimmäinen allekirjoittaja oli ed

tätähän ehdotettiin varovaisesti selvitysmies kari salmen raportissa ja nyt hallintovaliokunta on mielestäni ottanut niin selkeän kannan että tulen viemään tämän linjauksen myös eteenpäin eli poliisipäälliköt jatkossa sitten nimitetään sisäministeriöstä poliisiylijohtajan

bjarne kallis

jos tuo aloite olisi silloin hyväksytty niin kotimaisen puunsaannin tila olisi varmasti nyt parempi kun jo keväthakkuisiin olisi saatu vauhtia

lapsillamme olisi ollut lastenreumakontrolli toukokuussa heinolassa mutta se on peruuntunut eikä heille ole saatu järjestettyä korvaavaa lääkärikontrollia keskussairaalaan tai lähimpään yliopistosairaalaan

arvoisa herra puhemies

kysyn pääministeriltä

mehän olemme sisäministeriöstä pyytäneet selvityksen poliisihallitukselta nimenomaan näistä poliisiyksiköiden välisistä toimintayhteistyöongelmista joita on julkisuudessakin esiintynyt

automaattiseen liikennevalvontaan on myös viitattu ja korostan sitä että automaattinen liikennevalvonta ei ole ja sen kehittäminen ei ole ollut mikään syy tälle liikkuvaa poliisia koskevalle uudistusratkaisulle

mitään tietoa tulevasta hoitopaikasta tai ajankohdasta ei ole kenelläkään tiedossa